suomen vahvuus on aina ollut kyky yhteistyöhön kyky yhdessä sopimiseen ja kova osaaminen

tiistaina tässä salissa käytiin kansanedustajien aloitteesta tärkeä keskustelu veroparatiiseja ja verovälttelyä koskien

arvoisa rouva puhemies

hallitus aikoo alentaa lähihoitajien poliisien palomiesten metallimiesten ja kaupan myyjien palkkaa ilman että heitä edes kuullaan tässä asiassa

nyt sopimisen kulttuuria uhkaa se että elinkeinoelämän keskusliitto on päättänyt että se ei enää ole sopimusjärjestö

keskustelun kuluessa kansanedustaja timo harakka nosti esiin tärkeän kysymyksen korkovähennyssäädökset joihin jäi kiinteistöyhtiöiden osalta porsaanreikä

postin työntekijät ovat usein pienipalkkaisia mutta erittäin sitoutuneita vaativaan työhönsä he tekevät todella arvokasta työtä

tämä tarkoittaa sitä että vahvimmat pärjäävät heikoimmat kärsivät

ministeri toivakka tässä keskustelussa kiisti olleensa mukana kiinteistöyhtiössä ja totesi että hän ei ole ollut minkäänlaisissa järjestelyissä mukana

työministeri lindström te sanoitte ennen vaaleja että jos perussuomalaisia äänestää niin saat mitä tilaat

arvoisa puhemies

arvoisa pääministeri hyväksyttekö te tämän ekn päätöksen jossa kokoavia työllisyyttä ja kilpailukykyä tukevia ratkaisuja ei suomessa jatkossa tehtäisi enää ollenkaan

arvoisa puhemies

haluaisin kysyä ministeri toivakalta

hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä gambian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tietysti tärkeä ja kannatettava koska me olemme etenkin euroopasta katsoen saari pieni pohjoinen ja kylmä maa mutta kuitenkin pieni vientivetoinen maa ja sen takia lentoliikenne ja lentoyhteydet maailmalle ovat meille erittäin tärkeitä

haluan kiittää valiokuntaa ja valiokunnan puheenjohtajaa tästä mietinnöstä vaikkakin tämä oli tietysti vähän tämmöinen teknisempi asia niin on tässä varmasti jotain symboliikkaa

tässähän käytiin hetki sitten keskustelua valtion omistajapolitiikasta ja onkin erinomaisen hyvä että hallitus pitäytyi finnairissa siinä enemmistöomistuksessa joka on ollut pitkä perinne

herää kysymys että alkaako tässä nyt uusi aika verrattuna edelliseen kauteen

arvoisa puhemies

parempi on tehdä sopimalla ei sanelulla

itse istuin hallintovaliokunnassa koko viime eduskuntakauden ja kyllä minulle jäi se muistikuva että kovasti aina vääntöä ja eri näkökulmia liittyi tähän maahanmuuttopolitiikkaan erityisesti silloin kun ulkomaalaislakia käsiteltiin

samaan aikaan julkisuudessa on käyty kuitenkin keskustelua myös koko maan lentoasemaverkoston kehittämisestä ja on ollut kysymys pidetäänkö koko maan lentoverkostosta kiinni

todella vaikeina aikoina erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina on ollut suuri arvo sillä että sitä politiikkaa jota hallituksessa tehdään on pystytty hyvässä yhteistyössä soveltamaan ja ikään kuin jetsuttamaan yhteen työmarkkinoiden kanssa

mutta kun te nyt sanotte että on pakko niin ette te tästä ennen vaaleja puhunut mitään

arvoisa rouva puhemies

en ole huomannut että vastaava ministeri tai hallituspuolueet olisivat näitä finavian toimitusjohtajan kommentteja kommentoineet ja esittäneet näkemyksiä niin että tässä kohtaa olisikin hyvä kuulla hallituspuolueiden edustajien mielipiteitä tullaanko jatkossakin pitämään kiinni siitä että yhteydet maailmalle turvataan kaikkialta suomesta

nyt tässä tietysti herää kysymys että alkaako tässä nyt uusi aika jossa näitä maahanmuutto ja ulkomaalaisasioita voidaan täällä eduskunnassa käsitellä entistä yksituumaisemmin

oletteko te se pääministeri jolla ei ole kantaa tähän

on tärkeää isänmaan edun kannalta että hallitus on aktiivinen tässä asiassa ja erityisen tärkeää että yksittäiset ministerit omalla esimerkillään osoittavat että puheet ja teot ovat yhtä

te olette sanonut että työmarkkinaratkaisu pitäisi saada aikaiseksi ja jos sitä ei tule olette valmis viemään nämä pakkolait eteenpäin mikä tarkoittaa lomarahojen leikkauksia palkattomia sairaspäiviä

ja kun katson nyt niitä työryhmälinjauksia joita hallitusneuvotteluista on julkistettu niin voin todeta että erityisesti perussuomalaiset ovat kyllä ennätysnopeasti maltillistaneet kantojaan näissä maahanmuutto ja ulkomaalaiskysymyksissä

sen sijaan olette käymässä pienituloisten työntekijöiden kimppuun

arvoisa puhemies

haluaisin kysyä vielä kerran ministeri toivakalta että nyt kun on käynyt ilmi että se mitä täällä tiistaina edustaja harakka totesi pitää paikkansa että te olitte hallituksen jäsenenä tässä yhtiössä kun tämä yhtiö perustettiin niin onko jotain mitä haluatte sanoa eduskunnalle ja onko jotain mitä haluatte sanoa edustaja harakalle

voisinkin tässä nyt perjantain ratoksi kysyä etenkin jos ja kun näyttää siltä että näissä maahanmuuttoasioissa suomen linja kaikessa olennaisessa jatkuu ennallaan erityisesti paikalla olevilta perussuomalaisilta

palkansaajajärjestöistä on viimeksi tänä aamuna kerrottu että työntekijät ovat valmiita neuvottelemaan sopimuksesta jos hallitus vetää esityksensä pakkolaeista pois

mutta kun nyt sanoitte että myös postin pitää noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa niin tiedättekö että tämä rikkurityövoiman värvääminen on kansainvälisen työjärjestö ilon sopimuksen vastaista

pääministeri sipilä teillä on nyt ratkaisun avaimet käsissänne

siinä valtionyhtiö rikkoo törkeästi yhteisesti sovittuja pelisääntöjä

jos teidän viestinne on se että postin pitää noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa niin aiotteko te lopettaa nyt sen mitä posti on tekemässä

yksikään teidän edeltäjistänne ei ole hyväksynyt tällaista toimintaa ja te olette se taho joka on halunnut vastuun omistajaohjauksesta siis myös vastuun postista itsellenne

sen takia on tärkeää tehdä tässä ja nyt toimenpiteitä esimerkiksi käynnistää laajat investointiohjelmat joilla laitettaisiin terveyskeskukset ja koulut kuntoon

ja kyllä eilinen välikysymyskeskustelu osoitti todella sen huolen joka sdpllä on oikeaksi mihin suomi on menossa

otin asian esiin ehkä senkin vuoksi että kun ennen vaaleja käytiin keskustelua tästä asiasta ja kun luin tämän perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisen ohjelman niin se tietysti jonkun verran herätti huolta siitä muuttuuko suomen linja nyt olennaisesti ja heräsi kysymys käykö tässä nyt niin että suomen rajat laitetaan kokonaan kiinni tällaisiakin puheenvuoroja aika paljon esitettiin perussuomalaisten rivistä

arvoisa pääministeri te ette vastannut kysymykseen

ensin te sanoitte että te selvitätte tämän lakkautuksen taloudelliset vaikutukset

itse ja sdp näemme niin että luottamusmies on usein sen työnantajan paras pelikumppani siellä työpaikoilla jos halutaan luottamuksen ilmapiiriä luoda jota paikalliseen sopimiseen tarvitaan

mutta kun nyt luen tämän hallitusneuvottelijoiden työryhmälinjauksen siellä olevien puolueiden yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta niin huomaan todella että juurikaan näitä asioita ei tähän linjaukseen ole tullut kiintiöpakolaisten määrä pysyy ennallaan rajat pysyvät auki suomi osallistuu kansainväliseen taakanjakoon joten oletan kyllä että tämä tolppasen puheenvuoro tarkoittaa sitä että jatkossa näitä asioita voidaan käsitellä entistä yksituumaisemmin

aiemmin pääministeri totesi että millään järjestöllä ei ole veto oikeutta

nyt näyttää siltä että suomen yrittäjillä on

oletteko luoneet uuden veto oikeuden suomen yrittäjille

arvoisa rouva puhemies

ensin te sanoitte että te yhtiöitätte suomen veronmaksajien omistamat metsät ja luonnon sitten terveyspalvelut ja sitten arvoisa puhemies nyt sitten maantiet tiet vesiväylät ja rautatiet

jos kerran on niin että te sanoitte että te tälle haitte valtakirjaa vaaleissa niin fakta on se että teidän varapääministeripuolueenne sanoi että teillä ei ole valtakirjaa toteuttaa tätä hanketta

arvoisa rouva puhemies

ja jos kerran tässä on nyt vain kyse selvityksestä ja jos kerran toinen hallituspuolue on sitä mieltä että teillä ei ole valtakirjaa toteuttaa tätä hanketta niin minkä takia te haluatte tätä koko alaa pitää puolitoista vuotta löysässä hirressä

mutta nyt kun hallitus kokoontuu kehysriiheen arvioimaan tätä ensimmäistä vuotta ja tekemään uusia linjauksia niin katsotaan missä tämä teidän tavoitteenne menee

onko se järkevää tai onko se ylipäätänsä edes mahdollista

ja miksi se karkaa

se karkaa sen vuoksi että te olette laiminlyöneet kasvun ja työllisyyden tukemisen ja keskittyneet leikkauksiin niin paljon että jopa perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja on sanonut että nyt on leikkausten tie kuljettu loppuun

arvoisa rouva puhemies

arvoisa valtiovarainministeri onko leikkausten tie kuljettu nyt loppuun

sdp tukee kaikkia niitä toimia joilla pystymme parantamaan vientiyritysten tilannetta

kun työmarkkinoille annetaan tilaa niin kyllä sieltä myös tulosta syntyy kun luovutaan näistä pakottavista toimenpiteistä

suomi tarvitsee vientiä

sdp esitti viime syksynä vaihtoehtobudjetin yhteydessä vienti ja yrittäjyyspakettia ja edustaja skinnari otti tässä erittäin tärkeän asian esiin

ja se että näitä huolia tuodaan esiin ei ole mitään pelkkää negatiivisuutta

nyt arvoisa puhemies kun on jäänyt epäselväksi luopuuko hallitus nyt näistä säästöistä siis lisäsäästöistä lapsilisiin opintotukiin siis vielä niiden lisäksi mitä olette jo nyt toteuttamassa ja työeläkeindeksien täydellisestä jäädyttämisestä hallituskauden ajaksi kysyn

nyt olisi tärkeää että nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilannetta helpotettaisiin tässä pankkivetoisessa rahoituksessa ja olisikin hyvä että täällä läsnä olevat hallituspuolueiden edustajat kertoisivat aikooko hallitus tarttua asiaan ja milloin hallitus aikoo tuoda eduskuntaan esityksen finnveran uuden juniorilainaohjelman perustamisesta

olemme tätä odottaneet

nyt tarvittaisiin toimia

arvoisa rouva puhemies ja ministeri soini

oli se neljä kuukautta kolme kuukautta tai neljä viikkoa niin kyllä tälle teidän hankkeellenne löytyy kriitikkoja

ette te pääse nyt tästä kiemurtelemaan pois

tarvitsisimme toimia tässä ja nyt

ministeri soini ei edellinen hallitus luopunut tästä suomen linjasta

arvoisa puhemies

näiden lisäksi arvoisa puhemies suomen olisi nyt syytä ottaa käyttöön työeläkemaksu ja emu puskurit joilla vientiyritysten kustannustaakkaa helpotettaisiin tässä ja nyt ilman että ammutaan kotimarkkinoita omaan jalkaan

ei edellisen hallituksen ministeri tuomioja tätä tuonut

tällainen meno syö sekä ihmiset että heidän sielunsa

mutta uuden hallituksen uusi ulkoministeri soini te ette ollut ollut virassa edes kuukautta kun te tämän linjauksen toitte suomen hallitukseen ja ministerivaliokuntaan ja saitte sen siellä läpi

silloinhan kun tätä eläkeratkaisua tehtiin viime kaudella hyvässä yhteistyössä kolmikannassa jos muistan oikein pöydässä oli myös ajatus siitä

eläkettä tai jää niin sanottu että tätä niin sanottua joustavan eläkeiän ylärajaa nostettaisiin mutta kyllä taitaa olla niin että se tyssäsi heihin jotka eniten puhuvat työurien pidentämisestä loppupäästä

nyt koko hallituksen strategia koko hallituksen työllisyystavoite lepää tämän kilpailukykysopimuksen varassa

tänään on uutisoitu että pro on kertonut että tämä teidän tapaamisenne ei vielä poistanut niitä pilviä kilpailukykysopimuksen tieltä jotka te olette sinne kasanneet

soinin viikate alkaa siellä heilua

kertokaa mitä järkeä on vaarantaa laaja työmarkkinaratkaisu ja viedä eteenpäin sellaista hanketta joka oli teidän periaatteenne vastaista vielä ennen vaaleja

en malta tässä yhteydessä olla hakematta nyt vertausta tämän hallituksen työmarkkinapolitiikkaan

tätä eläkeratkaisuahan yritti jo edellinen porvarihallitus vanhasen johdolla sanelemalla ei onnistunut

ja nyt arvoisa puhemies kun aina kannattaa ottaa oppia historiasta oppia virheistään tämän hallituksen kannattaisi ottaa oppia

siis ministerit leikkaavat palkkojaan tämän hallituksen ministereiden palkkiot ovat pienemmät kuin teidän hallituksenne ja näitä ministereitä on vähemmän kuin teidän hallituksessanne

on se hyvä että keskusta on nyt vihdoin saanut omantunnon sen jälkeen kun on jaettu ne lukemattomat veronkevennykset joiden takia itse asiassa siellä viivan alla on niin paljon miinusta kuin siellä on

niin kuin sanottu koska tämä lähetekeskustelun kohta koskee vain lakia valtioneuvoston jäsenten palkkioista en lähde nyt vielä penäämään keskustan omaa tasapainotusohjelmaa mutta jään sitä kyllä mielelläni odottelemaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin täytyy todeta tyydytyksellä edustaja tolppasen huomio itse en nyt siellä hallitusneuvotteluissa ole mutta sain tässä arvokasta tietoa kun tolppanen totesi että siellä on monissa asioissa konsensus

ja nyt kun olen ymmärtänyt että erityisesti talous ja verolinjaukset ovat siellä päällimmäisinä niin hyvä on tietysti tieto siitä että neuvottelut etenevät ja että tästä on konsensus löytynyt